nimittäin esimerkiksi asuntopuolella me esitämme korkotuen ehtojen parantamista siksi että hallituksen elvytyspolitiikalla on kyllä syntynyt vuokra asuntoja mutta niitten hinnat ovat kohtuuttoman korkeat

minusta on tärkeää että kaiken kaikkiaan eduskunnalla on aina tämä mahdollisuus tarkastella myös suomen pankin toimintaa

ja tietenkin eduskunnan kannalta ja eduskunnan budjettivallan kannalta on äärimmäisen tärkeää että pystymme hahmottamaan kokonaisriskin tuli se sitten omien lainajärjestelyjen kautta tuli se sitten ekpn kautta imfn kautta ja niin poispäin

mehän olemme vaatineet jo vuosi takaperin että käynnistysavustus valtakunnallistetaan ja kiitos hallitukselle siitä että se on nyt sen valtakunnallistamisen tehnyt täydentävässä lisätalousarviossaan joka muuten annettiin eduskuntaan sen jälkeen kun olimme nämä lisätalousarvioaloitteet jättäneet

asko seljavaara

mielestäni myös tämä ekpn rooli paitsi että hintavakaus siellä kärjessä aina tulee myös mahdollisuutena tukea yleistä talouspolitiikkaa ja työllisyysnäkökulmia on hyvin tärkeä tänä päivänä

sen vuoksi haluan todeta pöytäkirjoihin että meillä on vastalauseeseemme jäänyt epähuomiossa yksi ponsi jossa vaaditaan valtakunnallistamista joka siis on nyt myöhemmin tullut tämän aloitteen jättämisen jälkeen

puhemies

tästä kreikasta vielä sen verran että on hyvin tärkeätä tänään myös nähdä se ikään kuin jatkumo mitä tässä vuosien varrella on tapahtunut

sen päälle me tulemme vetämään ruksit sitten kun näistä äänestellään mutta itse teksti jää edelleen hyvin ajankohtaiseksi nimittäin tekstissä puhutaan korkotuen ehtojen parantamisesta

se on sitten asetustason muutos jota toivomme hallituksen ryhtyvän välittömästi ryhtyisi sitten toteuttaa kiitos rapua ja puheli vastaus puolusti toteuttamaan

siksi halusimme turvata veronmaksajien riskejä ja rajata vastuita ja olimme sitä meiltä että voi olla että vakuuksille tulevaisuudessa on tarvetta

näin ollen edellytimme että ennen lainanantoa suomen tulisi vaatia saatavilleen vakuudet sekä myös sijoittajien tulisi ottaa osaa tähän järjestelyyn

no näin ei käynyt

kun sitten seuraava hallitus tuli ja jälleen kerran näitä asioita käsittelimme niin silloin oli hyvä että suomen linja yhtenäisesti muuttui ja näille seuraaville ervvn kautta tulleille lainoille me saimme valtiovarainministeri jutta urpilaisen taistelemana vakuudet ja tuolloin myös toteutettiin sijoittajan vastuuta

nyt meillä tämän ansiosta on tilillä noin miljardi euroa turvaamassa suomalaisten veronmaksajien saatavia siinä tilanteessa että kaikki ei hyvin menisi

kyllä hän kävi nappia painamassa hän tässä pyörähti

puhemies

hänellä on tämmöinen räyhälogiikka päällä ja ehkä nyt sitten eivät hermot kestä tulla tänne keskustelemaan opposition kanssa kun ilmeisesti hän ei ole tottunut siihen demokraattiseen ja parlamentaariseen periaatteeseen että oppositiolla on lupa olla eri mieltä

kiteytettynä meidän vaihtoehtoomme kuuluu enemmän työtä vähemmän puutetta enemmän robin hoodia vähemmän prinssi juhanaa ja ympäristö ja työ kättä lyö

näin tapahtuu nyt koska kunnat pakotetaan talousahdingossa leikkauksiin

minä kyllä nyt vakavasti ihmettelen tätä edustaja ala nissilän puheenvuoroa että sen kaltaiset asiat kuin isot säästöt ja leikkaukset ja se miten ne kohdentuvat ovat jotain pikkunäppärää näpertelyä hyvänen aika

täällä muun muassa esitetään että työmarkkinatuesta poistettaisiin puolison tarveharkinta mitä ministeri sinnemäki kävi lupaamassa useita kuukausia sitten ja jälleen kerran sanat ja teot mitään toimia mitään toimia valitettavasti tämänkään asian puolesta ei ole tullut

sanokaa se nyt niille ihmisille ja niille kaikille kriitikoille jotka ovat esimerkiksi vastustaneet koulutussäästöjä ja sanoneet että niillä tuhotaan koko suomen tulevaisuus

sanokaa se niille eläkkeensaajille joiden osalta te teette nyt epäreiluja päätöksiä

mutta mitä tulee puhemies tähän velan määrään mistä myös äskeisessä puheenvuorossa kannettiin huolta niin minua huolestuttaa se että täällä puheissa kyllä muistutellaan velan määrästä ja pelotellaan sillä niin kuin on totta että siitä pitää olla huolissaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

edustaja kantola tuossa edellä kiinnitti sellaiseen seikkaan huomiota mihin itsekin kiinnitin aikaisemmin eli ihmettelin sitä onko perussuomalaisten linja nyt sillä tavalla muuttunut että he näkevät nyt tämän edellisen hallituksen oikeistohallituksen linjan oikeana

arvoisa herra puhemies

saarinen juuri edellä kertoi tämän lainausmerkeissä sanottuna elvyttävyyden mikä ruuan arvonlisäveron alentamiseen menee

täytyy sanoa kyllä nyt tähän alkuun että minua harmittaa kovasti se että me käsittelemme nyt tätä vaalirahoitusosiota tässä ylipäätään vaaleihin liittyvässä kokonaisuudessa näin myöhään ja näin pienellä joukolla

kyllä minä uskoisin että paljon tärkeämpää olisi että ne veronkevennykset todellakin annettaisiin tässä tilanteessa pieni ja keskituloisille peruttaisiin merkittävät verohelpotukset suurituloisilta ja lähdettäisiin sitä kautta tekemään vähän toimivampaa elvytyspolitiikkaa

täällä todellakin todetaan että kreikalle piti antaa mahdollisuus

ja tällä kysymystekstillä te perussuomalainen puolue olette ensimmäinen allekirjoittaja annetaan sille siunaus ja samaan aikaan myös tässä kysymyksenasettelussa mikä tässä välikysymyksessä on indikoidaan se asetelma siten että ikään kuin edellisen hallituksen politiikka olisi ollut tiukkaa ja tämän hallituksen löysää kun se nimenomaan on mennyt päinvastoin

marja tiuraa joka kävi kyllä tampereen torilla lupailemassa että seuraava hallitus sitten hoitaa asian kuntoon ja tämä on väärin mutta voisi sitten tietenkin täällä myös tämä hallitus ja tämä kokoomus kertoa sen virallisen linjansa ja virallisen mielipiteensä tähän kokoomuslaisen ministerin päätökseen

tämä veroelvytyksenne on virheellistä

eli siis olisi ollut todella järkevää että olisimme voineet yhdistää nämä käsittelyt ja päästä vähän kunnon vuorovaikutukseen ja puhua asioista niin kuin ne ovat ja nostaa kissaa pöydälle ja käydä myös sitten arvoisan median läsnä ollessa tätä keskustelua sillä minusta on hyvin tärkeätä että tästä välittyisi myös kansalaisille viestiä mitä täällä tällä hetkellä keskustellaan mitä päätetään

meidän mielestämme hätäkeskuspaikkakuntia ei pidä asettaa vastakkain vaan nykyiset hätäkeskukset ansaitsevat tulevaisuudessakin elonpäivänsä

eli kun uusi hallitus muodostettiin niin suomen linjahan muuttui ja se todellakin tällä hetkellä tiedetään niin suomessa kuin euroopassakin että näin kävi

täällä on kerrattu moneen kertaan tämä historia mutta lienee syytä edelleen sanoa kun varsinkin tuossa debattivaiheessa tuli kovasti debattipuheenvuoroja sen suhteen mikä on sosialidemokraattien linja että minä olen siitä todella ylpeä että meidän linjamme on ollut tässä koko ajan johdonmukainen

korjausrakentamista asuntorakentamista vaikka mitä

tämän lisäksi eräs tärkeä periaate on myös kirjattu tänne meidän vaihtoehtoomme ja se on se että silloin kun on niukkaa ja tarvitsee tehdä arvovalintoja pistää asioita tärkeysjärjestyksen minun mielestäni ei ole oikein että hallitus on linjannut että se mihin riittää lisää rahaa ovat varustelumenot

me voimme mennä katsomaan äänestäjiä silmiin ennen vaaleja ja vaalien jälkeen ja sanoa että me toteutimme sen minkä sanoimme ennen vaaleja eli jos kerrataan niitä tenttejä missä sosialidemokraatit ovat näihin kysymyksiin ottaneet kantaa niin olemme aina sanoneet että ei pidä mennä tekemään näitä tukipaketteja ellei niihin sisälly tiettyjä ehtoja

ilmeisesti sitten todellakaan ei tämä asia kiinnosta vaikka luulisi kyllä hieman että tulisivat edes pikkuisen kertomaan mikä on puolueen näkemys miksi ei kannateta rahan vallan

mutta sdp on sinänsä tyytyväinen siihen että vaalirahoituksen avoimuutta lisätään ja olemme ehdottomasti olleet tiukennuksien kannalla

eli ei ehdoitta oli se meidän linjamme ja pidimme näitä kreikka ykkösratkaisuja väärinä juuri siksi että vakuuksia ei ollut ja sijoittajavastuu ei toteutunut

aikana jolloin säästämme sairaaloista tai terveyskeskuksista tai niistä käsistä jotka auttavat meidän vanhuksiamme tuolla hoitolaitoksissa tämä on mielestäni kohtuuton ja erittäin epäonnistunut arvovalinta hallitukselta

nythän olemme nähneet että tämä keskustavetoisen hallituksen lahja suomalaisille veronmaksajille on tällä hetkellä vakuudeton

sen lisäksi täällä vastalauseessamme puhutaan muun muassa joukkoliikenteestä mistä äsken keskustelimme ja kaikkinensa ylipäätään siitä kuinka järkevää olisi sitä uutta talouskasvua luoda siten että samaan aikaan syntyy uusia työpaikkoja ja myös ympäristö kiittää

meille tietenkin moni hyvä uudistus tässä sopii erinomaisesti mutta kyllä on ollut suuri pettymys meillä myös tämä että kampanjakatto tästä esityksestä puuttuu koska se jos mikä olisi nyt ihan oikeasti pystynyt rajoittamaan sitä yltiöpäistä rahan valtaa mikä vaaleissa mielestäni on se ei mustelma mutta vähän pahempikin asia kaikkinensa

emme tiedä miten kreikalle käy toivotaan että hyvin mutta siellä sitten on sitouduttu miljardin vastuisiin ilman vakuuksia

no sitten vaalien jälkeen uusi hallitusohjelma kirjoitettiin ja siihen kirjattiin sekä vaade sijoittajavastuusta että vakuuksista sosialidemokraattien vaatimuksesta ja siten myös suomen linja muuttui ja koko hallitus on ihan hienosti tätä linjaa toteuttanut ja ministeri urpilainen on tehnyt todella sisukasta ja tuloksia aikaan saavaa työtä siellä euroopassa

hallitus voisi toimia heti

sosialidemokraatit haluavat vastuullista politiikkaa niin että ongelmiin tartutaan nyt mutta tämä hallitus tuntuu odottavan ei seuraavaa vaan sitä seuraavaa juhannusta tehdäkseen jotakin

täällä tuli jälleen kerran erittäin tärkeitä erittäin hyviä kysymyksiä ja lähdetään purkamaan niitä urheilun ja liikunnan puolelta edustaja puumalan hienosta kysymyksestä missä muistitte suomen viimeaikaisen todella hienon menestyksen maailmalla

kyllä se vakuusjärjestelykin sitten sieltä syntyi kun todella nähtiin että suomi kaataa sen paketin siinä tilanteessa jos näitä vakuuksia ei tule

ei se että hallituspuolueet kävelevät tämän työn yli mutta se että se tehdään vielä hallituspuolueiden puoluesihteerien toimesta tekee siitä entistä kurjemman lopputuloksen kaikkinensa

kun tapasin tämän lentisjoukkueen niin sanoin heille että ihan todellakin ajatelkaa kuinka monen lapsen ja nuoren idoleita te olette nyt

kehotan muuten niitä jotka suhtautuvat vähätellen siihen asiaan että jos jotain rytisee niin on vähän niin kuin huonoa tai naurettavaa että me täällä pidämme huolta siitä että suomalaisten riskit ovat mahdollisimman pienet mikä minun mielestäni ei ole kyllä ollenkaan vähäpätöinen asia tai mitään muutakaan minusta se on erittäin merkittävää tutustumaan arvostetun talousosaaja sixten korkmanin lausuntoihin mitä hän sanoi sen jälkeen kun oli tutustunut tähän suomen vakuusjärjestelyyn

kuinka moni saa voimaa sitä kautta että näkee teidät ja kuinka moni lapsi varmasti itsekin löytää mielellään liikunnan ja urheilun ilot juuri tämän hienon hengen viitoittamana

sivistys ja tiedejaoston puheenjohtajana haluan avata tätä mietintöä opetusministeriön hallinnonalan osalta sen verran että jaostommehan totesi kuinka tärkeää onkaan koulutuksen merkitys tässä tilanteessa

eli te olette hyvin vahvasti koko ajan viestittäneet että teille on hyvin tärkeä kynnyskysymys se että vaalirahoituslainsäädännöstä tulee tarpeeksi tiukka

samaan aikaan meillä on tilanne jossa ihmiset jatkuvasti valitettavasti joutuvat irtisanotuiksi lomautetuiksi yt neuvottelujen alle työpaikoillaan

hän sanoi että tämä on hyvä onnittelut ministeri jutta urpilainen saitte hyvät vakuudet eli siinä mielessä minä kyllä uskon kunnioitettuja talousosaajia ja heidän arvioitaan ja siksi en pidä siitä vähättelevästä sävystä mikä täällä usein tätä suomen muuttunutta linjaa kohtaa tässä salissa on kaikkinensa ollut

momentum on tätäkin kautta mutta momentum on muutenkin

silloin hallitus ja sen pääministeri rypivät aika pahastikin tämän vaalirahoitussotkun keskellä

juuri tällaisessa tilanteessa koulutuksen merkitys kaikkinensa on äärimmäisen ratkaiseva ja siksi tämä on hyvin tärkeä myös nähdä siitä näkökulmasta miten voimme näitä elvytystoimia ja rahoitustoimia suunnata nimenomaan koulutuksen sektorille

jo silloin päätin sanotaanko nyt kun urheilusta puhutaan että palloa ei pidä aina itse keksiä uudestaan vaan haluan tehdä yhteistyötä niiden kanssa jotka osaavat tietävät ja taitavat ja niinpä keräsin yhteen urheilujärjestöväkeä ja kansalaiskenttää kansalaisjärjestökenttää

tämä oli päällä ja me kuvittelimme että eivätkö nyt jos koska esimerkiksi vihreät tuntisi piston omassatunnossaan tukiessaan pääministeriä ja hallitusta joka rypee siis näissä todella ikävän näköisissä sotkuissa

tilanne euroopassa on huolestuttava edelleen

nyt yritetään padota tilannetta

valiokunta ottaa tyytyväisyydellä vastaan ne kaikki rahasummat mitä hallitus on täältä esittänyt ammattikorkeakouluihin aloituspaikkoihin tähän uuteen oppisopimusmuotoon korkeakoulutetuille mutta toteaa myös ihan omassa mietinnössään sen että on jatkuvasti seurattava ovatko nämä määrärahat riittävät

me perustimme pyöreän pöydän työryhmän missä muun muassa liikuntaneuvosto edustaja harkimo on edustettuna ja tämä työryhmä jakaantuu muutamaksi alatyöryhmäksi joiden tehtävänä on nimenomaan yhdessä katsoa tärkeitä suomalaisia liikuntapoliittisia linjauksia jatkossa

silloin meille kerrottiin että sen vuoksi vihreät tukevat ja tulevat luottamusäänestyksessä luottamuksensa antamaan että teille on niin tärkeää että tässä yhteydessä kirjataan tiukat ehdot tulevaan vaalilainsäädäntöön

viimeisimpänä esimerkkinä nyt sitten on tämä imfn vahvempi mukaantulo mikä tietenkin on ollut hyvin tärkeää että saadaan vähän enemmän muskeleita ja isommat hartiat

arvoisa puhemies

kyllähän juuri tämä elvytys jossa huolehditaan yritysten rahoituksista ja esimerkiksi kuntarahoituksen rahoituksesta on myös meidän sosialidemokraattien mielestä hyvä ja olemme siitä tunnustusta antaneet ja itse olemme vielä toivoneet hieman jämerämpiäkin toimia siinä

siellä muun muassa kiinnitetään huomiota juuri tähän mihin moni puhuja täällä viittasi miten voimme lisätä liikunnallista elämäntapaa miten huolehdimme siitä että liikunta on jokaisen oikeus

en ymmärrä sitä miksei tässä yhteydessä sitten voitu huolehtia siitä että olisi silloin jo sovittu että myös tämä hyvin tärkeä kulmakivi kampanjakatto olisi silloin jo sovittu että tämä on se yksi ehto

tyypillinen esimerkki on tästä uudesta oppisopimusrahasta joka tulee korkeakoulutetuille niin siihenhän on miljoona euroa ja se asiantuntijoiden mukaan ei riitä muuta kuin oikeastaan sen byrokratian pystyyn pistämiseen että sillä rahalla ei vielä sinänsä tehdä mitään ja siksi valiokunta tässä toteaa että tätä riittävyyttä on hyvin kriittisesti tarkasteltava

mutta se meidän mielestämme on se suuri ongelma että tästä puuttuu täsmäelvytys puuttuvat täsmäelvyttävät toimet ja hyvä ja kuvaava esimerkki niistä on tämä rakennuspuoli asuntorakentaminen korjausrakentaminen

sitten puhemies tässä haluan vielä sen sanoa että minä en kyllä sitä ymmärrä että keskusta on niin voimakkaasti täällä kertonut tätä palavan talon logiikkaa eli heidän logiikkansa mukaan ensin jos naapuri sytyttää rivitalossa palon se pitää sammuttaa totta kai se pitää sammuttaa mutta sitten jos se sama kaveri niin kuin täällä edustaja zyskowicz moneen kertaan sanoi ei nyt sitten vaan noudata niitä sääntöjä uudestaan sytyttää palon

jos kokoomuksesta todetaan että eiväthän kunnat itse asiassa rahaa tarvitse pelkät paras hankkeet riittävät me sosialidemokraatit kannatamme paras hanketta me kannatamme sitä että rakenteita kehitetään mutta me lähdemme kyllä siitä että ei niitä vanhuksia ilman voimavaroja pystytä hoitamaan eikä niitä lasten palveluita turvaamaan

mielestäni kampanjakatto on kuvaavimpia ehtoja mikä olisi pitänyt tiukkuuden nimissä tälle asettaa ja siksi pettymys oli äärimmäisen suuri kun lopputuloksena kuitenkin hallitus sitten hyväksyi hallituspuolueet vihreät mukaan lukien hyväksyivät vaalilain tuonnin tänne eduskuntaan ilman kampanjakattoa

ja juuri näitä keinoja eri työryhmissä mietitään liikunnallisen elämäntavan edistämistä saavutettavuutta miten sen harrastamisen hinta ei olisi esteenä sille että vaikka lapsi löytää liikunnan

samoin sitten toinen mikä tietenkin on positiivinen avaus on se että täällä on nyt homekouluille esitetty lisää rahaa mutta käytännössä myös koko valiokuntana toteamme sen että käytännössä tämä ei ole läheskään niin suuri määrä kuin mihin ihan oikeasti tällä hetkellä pystyttäisiin

esimerkiksi jos korjausrakentamisen massa olisi semmoinen rantapallo niin ne elvyttävät toimet mitä te teette muka korjausrakentamisen hyväksi ovat nuppineulan pään kokoinen pallo

ei se voi olla vanhempien rahapussista kiinni täytyy kehittää keinoja

kaikkia näitä mietitään samoin koko liikunta ja urheilualan yhteistyötä työnjakoa ja kaikkea tätä

mehän olemme tässä omassa vaihtoehdossamme lähteneet aivan eri summista liikkeelle kuin hallitus koska kyllähän näitä rahoja tässä tilanteessa pitäisi peruspalvelujen turvaamiseen käyttää eikä ainoastaan suurituloisten veronkevennyksiin

en niitä tässä nyt lähde lukemaan mutta kyllä tässä on moni vihreä käyttänyt puheenvuoroa juuri siitä kampanjakaton tärkeydestä ja on sanottu että vihreille tämä on erittäin tärkeä kysymys ja tässä kerrotaan että luottamus hallitukseen silloin luottamusäänestyksessä riippuu todella näistä tiukoista ehdoista kampanjakaton ja muun suhteen ja sen vuoksi en voi muuta kuin hämmästellä

edustaja harkimolle vastaus kysymykseen on että kyllä on otettu tosissaan juuri tämä teidän viestinne eli tämä hankerahoitus kerätään nyt valoon yhtenäisemmäksi perusavustukseksi